kuten kaikki suomessa tietävät suomi kyntää taloudellisesti tänä päivänä hyvin syvällä

uusiutuva kotimainen energia on suomalaisen energiapolitiikan suuri ratkaisu tulevaisuudessa mutta sähköhuoltomme tarpeisiin uusiutuvat vaihtoehdot eivät yksin riitä tällä aikataululla

on aivan selvää että suunnan on muututtava mutta selvää on myös se että suunta ei muutu vain odottamalla vaan tekemällä selkeästi uusi linjavalinta jota kautta päästään talouden nousuun päästään työllistävämpään oikeudenmukaisempaan ja turvallisempaan suomeen

tässä vaiheessa tämä sähkön lisätarveratkaisu joudutaan hakemaan valitettavasti ydinvoimasta vaikka älykkään uuden teknologian mahdollisuudet hyödynnettäisiin maksimaalisesti

muutos kaiken kaikkiaan on tehtävä kauaskantoisesti ja niin kestävällä pohjalla että siihen on mahdollisuus rakentaa tulevien vuosien lisäksi seuraavan vuosikymmenen pohja

toiseksi eri asiakirjat osoittavat että suunnitellun ydinlaitoksen sijaintikunta monet naapurikunnat ja pohjois pohjanmaan liitto puoltavat hanketta ja sen sijaintipaikkaa

tietysti tähän aihepiiriin liittyen voisi myös kysyä kuinka on mahdollista että tämän hallituksen toimesta kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa suomen maailman parhaiten hoidetut metsät muuttuivatkin hiilinielusta päästöiksi siis ikään kuin rasitteeksi suomelle

kolmanneksi esille ei talousvaliokunnan mietinnössä ja erilaisissa asiantuntijakuulemisissa ole tullut seikkoja jotka osoittaisivat ettei hakijalla ole edellytyksiä täyttää kaikkia ydinenergialain mukaisia turvallisuus ja ympäristövaatimuksia

kivihiilen lisääntyvä käyttö johtuu merkittäviltä osin voi sanoa hallituksen onnettomasta turvepolitiikasta ja puupohjaisen energian kielteisestä verokohtelusta ja tukitasojen leikkaamisesta

myös maailman huippuluokan säteilyturvatoimija stuk katsoo että turvallisuus on hoidettavissa ja niin se pitääkin pystyä hoitamaan

kriteeri ei ole välttämättä keskuskaupungin etu sillä jos suljetaan esimerkiksi joku iso tehdas niin sieltähän lähtee verotulojen ohessa myös valtionosuuslisä

jotta saavutamme nämä talouden suunnanmuutokselle välttämättömät työpaikat ne löytyvät panostaen koko suomeen maan kaikkiin alueisiin ei vain kasvukeskuksiin ei vain pääkaupunkiseudulle

onkin välttämätöntä että turvetta saadaan liikkeelle muun muassa lupaongelmat poistamalla ja myös uusiutuvan metsähakkeen tukia on kehitettävä niin että metsähaketta on kannattavaa käyttää ennen kivihiiltä

neljänneksi fennovoiman omistus on muodostumassa riittävän suuruisesti kotimaiseksi

tarvitsemme siis nykyiseen hallitukseen verrattuna huomattavasti järeämpää aluepolitiikkaa maan kaikkien alueitten hyödyntämistä hajautettua yhteiskuntaa ei keskittynyttä yhteiskuntaa

fortumin mukaantulo oli totta kai ritva perkiö niin omistajaksi kuin myös tietotaidon tuojaksi yhtiöön oli totta kai äärettömän tärkeää

turpeen osalta hallitus on asettanut tavoitteeksi alentaa sen energiakäyttöä mittavasti

viidenneksi fennovoima hankkeen työllisyys ja aluevaikutukset ovat koko suomelle mutta ennen kaikkea pohjoiselle suomelle aivan massiiviset

kuvaavaa alueellisen toiminnan osalta tälle hallituskaudelle ja tälle hallitukselle on ehkä se että budjettiesitys poistaa kokonaan maakuntien kehittämisrahan joka on maakuntien elinkeinopolitiikan kehittämistoiminnassa erittäin tärkeä vipuraha

ja kuudenneksi energiaintensiivinen suomalainen elinkeinorakenne tarvitsee ehdottomasti kohtuuhintaista sähköenergiaa

toisen asteen koulutuksen osalta taas on aika erikoista se että toisen asteen koulutuskokonaisuus jätettiin tämän vos uudistuksen ulkopuolelle

eli arvoisa puhemies näillä muutamalla perusseikalla kannatan tätä fennovoima hanketta

infra oyn kautta meillä olisi mahdollisuus toteuttaa pitkäjänteistä tiestön korjausvelan pienentämistä systemaattisesti pidemmällä aikataululla ja ohjelmalla

nykyinen hallituskausi on romahduttanut perusväylänpidon mikä näkyy nimenomaan niiden kasvumahdollisuuksien torppaamisena jotka suomalaiset maakunnat ja suomalainen maaseutu voisivat antaa koko kansantaloudelle

mikäli kotimaisen uusiutuvan energian merkittävässä käytön lisäämisessä aiotaan päästä eteenpäin pitää politiikan olla kannustavaa pitkäjänteistä ja ennustettavaa

arvoisa puhemies

itse asiassa koko suomalaisen maaseudun ehkä suurimpia riskitekijöitä on se missä kunnossa tiestömme myös alempiasteinen tiestömme on jatkossa

arvoisa puhemies

iso ongelma tässä valtionosuusesityksessä on se että hyvin monet valtionosuusjärjestelmän määräytymistekijät perustuvat esityksessä arvionvaraisiin lukuihin kuten tässä on todettu

pyysin vielä tähän keskusteluun toisen puheenvuoron kun tuossa ensimmäisessä yhteydessä jäi jotain sanomatta

biotalouden kokonaisuus saadaan liikkeelle maaseudun mahdollisuudet huomioiden kotimaiseen ruuan tuotantoon satsaten ja nostamalla kotimainen uusiutuva energia energiapolitiikan kärkeen ja antamalla siinä hajautetulle tuotannolle todellinen mahdollisuus

ensinnäkin on tässäkin keskustelussa todettava että on henkilökohtaisesti aika mielenkiintoinen tilanne koska olen ympäristövaliokunnan mutta myös hallintovaliokunnan jäsen mutta on toki todettava että en ollut antamassa tuota ympäristövaliokunnan lausuntoa

hallituksen ja keskustan välinen näkemysero johtuu ennen kaikkea siitä millaisilla keinoilla tätä palvelurakenneuudistusta nyt kaiken kaikkiaan viedään eteenpäin

keskusta huomioi vaihtoehdossaan sen että perusmaatalouden kannattavuus on heikentynyt eikä kestä hallituksen budjettiesityksen kaltaisia kansallisen tuen leikkauksia

tuohon edelliseen ed

vastaavasti päästöjä aiheuttavat fossiiliset energiamuodot on ajettava alas eli hiilen energiakäyttö on lopetettava ja fossiilisen öljyn käyttö on korvattava suurelta osaltaan biopohjaisilla vaihtoehdoilla ja sähköllä

me emme usko että ainoa autuaaksi tekevä malli on hallituksen esittämä suurkuntamalli

itse edustan sitä kantaa ettei tämä uudistus missään tapauksessa ole näivettämässä ympäristöhallinnon toimintaedellytyksiä vaan että tämä uudistushan tuo esimerkiksi elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksissa ympäristöhallinnon samaan kehittäjien pöytään joten näen että ympäristönäkökulma esitetyllä mallilla voidaan ottaa alueitten kehittämistoiminnassa huomioon entistä varhaisemmassa vaiheessa

työpaikkaomavaraisuuden paino ei perustu mihinkään kuntien omavastuu ei perustu mihinkään ja niin edelleen

vaikka peruslähtökohta aina on se että maassa on hyvä hallitus ei se kuitenkaan tarkoita sitä että hallituksessa asuu myös kaikki viisaus

näiden biotalouden ympärille kiteytyvien taloustavoitteitten toteuttamiseksi keskusta tarjoaa kokonaisvaltaista ratkaisupakettia yrittäjyyteen ja myös siihen että tavallisen suomalaisen on kohenevan ostovoiman kautta mahdollista tehdä valintoja kotimaisten raaka aineitten ja jalostuksen puolesta onpa kyse sitten elintarvikkeista tai talon lämmittämisestä

nyt olisikin kaiken kaikkiaan järkevää arvioida odotetaanko sote esitys ja sen rahoitusratkaisut ennen vos päätöksiä ja joka tapauksessa on käynnistettävä näin olen ymmärtänyt selvitysmiehenkin esityksen mukaisesti uuden valtion osuusjärjestelmän valmistelutyö mahdollisimman nopeasti jotta kaikki nämä kriteerit saadaan paremmin perustumaan tutkimustietoon ei poliittiseen ohjaukseen

arvoisa puhemies

mainitsen niistä nyt tässä lopuksi ainoastaan kaksi eli muun muassa pienpuuenergiatuki on ehdottomasti toteutettava ja myös biokaasun ja muun pienimuotoisen uusiutuvan tuki ja verkkoihin pääsy on pyrittävä varmistamaan

arvoisa rouva puhemies

näin kun vaalirahoituksesta keskustellaan niin täytyy henkilökohtaisesti sanoa että toivon todella sitä että aina kun puhutaan sukunimestä korhonen mainittaisiin etunimi

on erittäin myönteistä että tässä talouskriisien keskellä suomessa on kuitenkin merkkejä talouden elpymisestä alkanut näkyä eri toimialoilla

siksi keskusta esittää toimenpiteitä pk yrittäjyyden kannustamiseksi ja yrittäjyyden kustannusten karsimiseksi myös yrittäjien jaksamisen edistämiseksi ja yritysten jatkuvuuden varmistamiseksi

eli kannattaa panna merkille että myös ymmärtääkseni selvitysmies on todennut että tätä valtionosuusjärjestelmää täytyy jo lähteä selvittelemään valmistelemaan uutta esitystä kriteereillä jotka perustuvat todella varmaan tutkimustietoon

täältä paikalta puuttuvat nyt valiokunnan puheenjohtajat joten muutamalla sanalla ensinnäkin tästä valiokunnan kannanotosta

sitten täällä salissa on käyty hyvin vahvaa keskustelua siitä että maakuntaitsehallintoa olisi tullut vahvistaa vielä esitettyä enemmän ja kannatan tätä ajatusta hyvin lämpimästi

monella tavalla kuluttajien luottamus on palautumassa ja kulutus on kääntynyt kasvuun joten on luettavissa aivan selkeästi myönteisiä merkkejä

kyllä

kun kaiken kaikkiaan keskustelee tästä vaalirahoituksesta niin toteaisin näitä aiempia erinomaisia puheenvuoroja kuunneltuani että ehkä meillä yhdelläkään puolueella ei ole kovin suuria edellytyksiä kovin suureen hurskasteluun tai osoitella olevamme toisia parempia

mutta kielteistä on tietysti se että julkisen talouden tila heikkenee työttömyyden kasvun ja osin jopa sitten elvytyskustannustenkin myötä

koko suomen huomioiminen ei keskustan esityksessä rajoitu pelkästään yrittäjiin vaan huomioi myös sen että työntekijöitten on pystyttävä elämään ja tekemään töitä sieltä käsin kuinka he itse valitsevat

mutta tämänkin vuoksi on erittäin tärkeää että hallintovaliokunta korostaa tuossa omassa mietinnössään sitä että kainuun hallintokokeilusta annettu laki on erillislaki joka menee tämän aluehallinnon uudistamista koskevan lakiesityksen edelle

tämän vuoksi haluamme säilyttää muun muassa työmatkavähennyksen ennallaan

lienee ilmeistä että julkisen talouden menojen ja tulojen epäsuhta jää tästä eteenpäin voisiko sanoa pysyväksi ja pelkällä talouskasvulla julkisen talouden ja erityisesti valtiontalouden alijäämää ei todennäköisesti pystytä kuromaan umpeen ei myöskään veronkorotuksilla

aivan lopuksi yksityiskohtaisten esitysten sijaan vaikka ne keskustalla ovatkin mielestäni erinomaisia tänään minusta on enemmän kyse talouspolitiikan kokonaisuudesta ja siitä millaisiin arvoihin nojaten kukin puolue kääntäisi suomen talouden nousuun

näin kainuussa voidaan jatkaa maan edistyksellisintä maakuntaitsehallinnon kehittämistä tavalla joka muun muassa yksinkertaistaa alueitten kehittämisrahoitusta

meidän pitää nyt kaiken kaikkiaan pyrkiä katsomaan eteenpäin ja katsoa millä tavalla tämä rahoitus kaiken kaikkiaan nyt sitten hoidetaan

ottaen huomioon sen että kumottavaksi ehdotetun lain ensisijaisia kohderyhmiä ovat maatilojaan voimakkaasti kehittäneet nuoret viljelijät sekä sen että komissio on eri yhteyksissä muun muassa maidontuotannon viimeaikaisen kriisin yhteydessä pitänyt tarpeellisena toimenpiteitä viljelijöiden vaikean aseman helpottamiseksi valiokunta oudoksuu komission edellä todettua kannanottoa

minun periaatteeni tässä on selvä

oikeusministeriö varmasti on tehnyt monella tavalla parhaansa mutta tämä poliittinen julkinen valmistelu on kyllä monella tavalla muistuttanut tietynlaista poliittista huutokauppaa eikä demokratian vahvistamiseksi vaadittavaa lainsäädäntötyötä

kansantalous rakentuu aluetalouksista

kiinnittäen lisäksi huomiota siihen että valiokunta hyväksyi nyt kumottavaksi ehdotettua lakia koskevan mietinnön yksimielisesti valiokunta painottaa kansallisen yksimielisyyden merkitystä komission hyväksyntää vaativissa asioissa

jotenkin minulla on sellainen kuva että tuolla kentällä tähän tilanteeseen suhtaudutaan huomattavasti rauhallisemmin kuin tässä salissa monessa puheenvuorossa on annettu ymmärtää

eli tämän kirjauksen taustalla on se näkemys ja ymmärrys siitä että ennen kaikkea valtiovarainministeriö valtiovarainministeriön virkamiehet ja toki myös muutkin ministeriöt näyttävät ottaneen tavaksi torjua itselleen epämieluisat päätökset eu kortin kautta

alueitten nousu vaatii että hyvinvointipalvelut ja riittävä infra turvataan koko maassa

oleellista tässä vaalirahoituksessa on avoimuus ja läpinäkyvyys kaiken kaikkiaan niin puolueitten kuin ehdokkaittenkin vaalirahoituksen osalta

kokonaisuutena näitten tavoitteitten toteutuminen vaatii näitä arvoja tunnustavan hallituksen ja se ei ole tänään istuva hallitus

mutta merkillepantavaa on hallintovaliokunnan lausunnossa se että hallintovaliokunta lausuu erittäin vahvasti että tässä uudistuksessa tulee turvata eri tehtävien hoitamisen vaatimat asianmukaiset taloudelliset voimavarat henkilöresurssit mukaan lukien siinäkin tapauksessa että tämä merkitsisi muun muassa luopumista kehyspäätöksen henkilötyövuositavoitteista

kun tätä suomen taloutta kaiken kaikkiaan katsoo niin vaikka talouden tasapainottaminen vaatii talouskasvun lisäksi rakenteellisia toimia ei meidän taloutemme kokonaisnäkymät kaikesta huolimatta kovin huonot ole eli kyllä meillä on kaikki kasvun eväät olemassa eteenpäin menemiseksi

eli tässäkin lakiesityksessään eduskunta yksimielisesti teki tämän päätöksen mutta valtiovarainministeriö teki tästä valtiontuki ilmoituksen siksi että ministeriö oli tätä lakiesitystä vastustanut

mutta on totta että tämä esitys jättää monia kysymyksiä auki ja itse jään kaikesta huolimatta miettimään muun muassa sitä ovatko nämä ehdokkaan vaalirahoituksen maksimitukirajat käytännössä nyt itse asiassa kovin tarpeellisia ovatko ne turhia

näillä lisätalousarvioilla tämänkin vuoden osalta haetaan tai ainakin kahdella lisätalousarviolla haetaan työllistävyyttä ja tätä taustaa vasten on aika yllättävää että valtiovarainministeriö ei halua lisätä erittäin työllistäviä kestävän metsätalouden kemera varoja

nyt valiokunta halusi kiinnittää tähän toimintatapaan toimintamalliin erityistä huomiota omissa perusteluissaan

arvoisa puhemies

yleishallinnollisesta ohjauksesta strategisesta suunnittelusta ja ohjauksesta ja toiminnallisesta ohjauksesta

nyt myönnetyt varat ovat jo loppumassa mitä myöten uhkaavat loppua myös sitten taimikon hoito ja nuorten metsien kunnostustyöt

äänestäjät tekevät sitten omat ratkaisunsa sen pohjalta millaisia tukia ja missä määrin ehdokkaat ovat saaneet

kun tässä lakiesityksessä kumottavaksi esitetyllä lakiesityksellä on haluttu tukea velkaisia aktiiviviljelijöitä olisi järkevää että nyt tämän lain esityksessä säästyvät varat kohdennetaan eri tavalla aktiiviviljelijöille

tämä kokonaisuus edellyttää toimiakseen erittäin hyvää eri ministeriöitten yhteistyötä ja haluan tässäkin korostaa sitä että näitten yhteisten tavoitteitten saavuttaminen ja eri hallinnonalojen tehtävien tarkoituksenmukainen ja tasapainoinen hoitaminen edellyttävät ohjausta koordinoivilta ministeriöiltä kuuntelevaa ja tasapuolista suhtautumista sekä eri hallinnonalojen keskinäistä luottamusta

sain juuri sähköpostin jossa kysytään minkä vuoksi eduskunnassa ei koskaan puhuta petopolitiikasta

tämä on monella tavalla oireellista ja näyttää siltä että tällä toimintamallilla myös sitten putoaa pohja pois koko paljon puhutulta tulevalta uusiutuvalta energiapaketilta

tuo rahankeräyslain muutos on kyllä erittäin myönteinen rahankeräysluvan osalta sitä on syytä vahvasti kannattaa mutta tosiaan tämä lakiesitys jättää aika paljon epäselviä yksityiskohtia noin nopeasti lukien

minä nyt sanoisin sillä tavalla tämän lakiesityksen käsittelyn yhteydessä että tämä käsillä oleva laki ei todellakaan ole mikään susi mutta mitä susiin tulee niin olen kyllä sitä mieltä että niitä on tällä hetkellä suomessa aivan liikaa

esitänkin käsittelyn pohjaksi tähän mietintöön esitettyä vastalausetta

totean tässäkin yhteydessä sen että on hiukan vaikeaa äänestää ydinvoiman puolesta ellei meillä ole varmuutta siitä että uusiutuvaa energiaa halutaan myös sitten jatkossa tukea

arvoisa puhemies

tämä uudistus toimiakseen vaatii myös erittäin vahvaa keskinäistä luottamusta ja pientä kuuntelemista kaikilta eri ministeriöiltä

jäin pohtimaan sitä millä tavalla vaikkapa nyt talkootyö kaiken kaikkiaan tullaan hinnoittelemaan

eli toivon kyllä että nyt sitten löydetään joka tapauksessa ratkaisut myös tämän lisätalousarvion osalta siihen että myös kemera momentti avataan ja lisää varoja tälle tärkeälle sektorille löydetään

yleiskeskustelu päättyi

edellä olevan perusteella ehdotamme että hallituksen pitää erillisneuvotteluin hakea keinot joilla kyseessä oleva

välikysymys on tärkeä myös siksi että on aivan välttämätöntä että viimeistään tässä hallituskauden puolivälissä nostetaan arvioitavaksi se millä tavalla hallitus on onnistunut asuntopolitiikassaan isojen lupausten ja vastaavan ministerin toimien osalta

noitten paljon puhuttujen säätiöitten osalta ehkä luin sen vähän nopeasti jäin miettimään muun muassa sitä miksi tukikielto koskee muun muassa kaikkia säätiöitä

omalta osaltani haluan kyllä kiittää hallintovaliokunnan puheenjohtajaa tapani tölliä erittäin vahvasta ja hyvästä tämän asian käsittelyn eteenpäinviemisestä

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi

lisätalousarviossa on toki monia myönteisiä asioita